yksi ratkaisu on tietysti lähiruuan ripeä käyttöönotto esimerkiksi laitosten ruokaloissa ja ravintoloissa ja kuten ministeri pekkarinen esitti lähiruualle pitäisi varata myös aivan oma hyllynsä marketteihin

toki siellä kunnissa kuntien sisällä vastustettiin mutta halusin kiinnittää huomiota siihen että näissä isoissa valtuustoissa on aika pieni se valtuutettujen määrä muistaakseni ylikiimingissä se on kaksi joita sieltä pääsee

jos eivät kaikki vielä tiedä kerrottakoon että vuohenmaito muistuttaa lehmänmaitoa mutta erilaisen koostumuksensa ansiosta se sopii monille maitoallergisille

täytyy korjata myös terminologiaa tai en tiedä onko se niin mutta minä käytin viimeksi kaksi vuotta sitten kutusta nimitystä rinnat mutta ed

halusin vain kertoa että vaikka varmaan voi olla taloudellisesti jotain synergiaa tässä kuntaliitoksessa niin haluan kiinnittää huomiota tähän demokraattiseen puoleen mikä se edustus on loppujen lopuksi siellä isossa valtuustossa

meillä on pirkanmaalla viisi isoa kuntaliitosta tullut ja väitän että siellä on kieltämättä ollut hieman hankausta sen osalta miten jostakin suodenniemeltä pystytään vaikuttamaan sastamalan asioihin

jatkossa suomeen matkustettaisiin katsomaan joulupukkia juomaan finlandia vuohenmaitoa ja jopa vuohikyliä voitaisiin perustaa jossakin päin maailmaahan on näitä olut viski ja viinikyliä

arvoisa puhemies

hallitus on tehnyt ideologisesti keskittävän valinnan kun pisara rataan kyllä löytyy pitkällä aikavälillä satoja miljoonia euroja mutta muun isänmaan liikenteestä pihistetään

vuohennahasta on tehty noitarumpuja vuohenmaidosta saippuoita myös vuohen sarvesta ja luusta voi tehdä vaikka minkälaista uutetta miehisiin vaivoihin

haluan kiittää perussuomalaisia siitä että te olette nostaneet esille tämän maahanmuuttokysymyksen koska siitähän ei oikeastaan hirveän paljon saanut keskustella se oli aika tabu monella tapaa

onhan maita esimerkiksi norja joka ei pärjäisi enää ilman ulkomaalaista työvoimaansa mutta kysehän on nimenomaan siitä että ei sotketa käsitteitä

mutta haluan kiinnittää huomiota siihen miten esimerkiksi tanska tällä hetkellä tiukentaa omaa lainsäädäntöään ja nimenomaan myös ulkomaalaisperäisten rikollisten suhteen

itse kerron viime kaudelta että teimme edustaja miedon kanssa aloitteen siitä että maahanmuuttajien avustuksia pienennetään ja se kyllä herätti kulmien kohotuksia vaikka halusimme tällä vain oikeudenmukaisuutta siihen että ei myöskään ylimitoiteta näitä avustuksia

sitä ei ole vielä valitettavasti tutkittu vähentääkö kutunjuuston syönti mahdollisesti riskiä sairastua syöpään mutta on väitetty että lammaseläinten lihassa on lääke ja ravinneaineita paljon koska ne syövät mitä erilaisimpia yrttejä

voi olla että valtiolta jää jopa saamatta verotuloja autojen hankinnasta varsinkin kun sitten tuodaan vain käytettyjä autoja tuolta ulkomailta ja maksetaan vain siitä sitten veroa

mistähän tämä raha nyhjäistään

sitä paitsi ne ihmiset jotka kouluissa toimivat ovat kertoneet ettei yksi lisävuosi koulussa poista niitä vaikeuksia joita on ehtinyt olla yhdeksän luokan verran peruskoulussa

se että turveveroa ei nostettu oli hyvä asia siellä varmaan vaikutti myös opposition kritiikki ja toisaalta se että metsien kiinteistöveroa ei tullut

kuttu on ekologinen eläin

kööpenhaminan ilmastokokous tiesi kertoa että kutusta saadaan kuitenkin valitettavan vähän bioenergiaa vaikka eläin tuoksahtaakin voimakkaasti ainakin niiden mielestä jotka eivät kuttua vielä tunne

edustaja

uissa edusti

hoskosta sen verran että tosiaan muun muassa tämä joukkoliikennelaki ja monet muut direktiivit sovellukset ovat esimerkkejä siitä miten virkamiehet haluavat nopeasti noudattaa joskus aika hankaliakin unionista tulevia päätöksiä

katselin tuossa ex ministeri iiro viinasen haastattelun ja mieleeni tuli se asia että on se sentään hyvä että euroopan unionissa on tämä yhteisvaluutta

muistamme sen miten syppiläiset metsävuorineuvokset saivat devalvoimalla kilpailuedun mutta samalla kaatui toimivia terveitä yrityksiä valuuttalainoihin

siinä mielessä kun olemme yhteismarkkinoilla olemme kuitenkin samassa yhteisvaluutassa ja voimme tästä asiasta olla varmoja

meidän teollisuutemme on energiaintensiivistä erityisesti metsäteollisuus

ei tarvita itse byrokratiaa ei pidätysmenettelyä

tämä viihdyttävä mainonta nämä makulonkerot ja karkkiviinat ovat todella vaarallinen tie junioreille

en tiedä onko mainonnalla sinänsä ollut mitään merkitystä sen suhteen mutta totta kai lasten osalta tämä mielikuvamainonta on arvioitava uudelleen

esko kiviranta on tehnyt lakialoitteen siitä että henkilöyhtiöille kylle ja aylle pääomatulon verotuksessa yritystoiminnan osalta tulisi perusvähennys

näillä maakuntien kehittämisrahoilla on erittäin iso merkitys alueille ja se ei koske pelkästään pohjois suomea itä suomea

myönnän ja ymmärrän myös hallituksen paineet leikkaustarpeista ja tästä maailman tilanteesta mutta sieltä päästä ei pitäisi leikata eli yrittämisestä joka tuo takaisin niitä sijoitettuja rahoja